en kannata minä minä minä yhteiskuntaa sillä velvollisuuksista riisuttu kansa lakkaa olemasta yhteiskunta sanan varsinaisessa merkityksessä

esimerkiksi yleisellä asevelvollisuudella on strategisen merkityksensä ohella suomalaisten me henkeä kasvattava vaikutus ja monenlaisia muitakin positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia syrjäytymisen ehkäisemisestä kansanterveydellisiin hyötyihin

arvoisa puhemies

tässä yhteydessä pitää tietenkin myös muistaa se että määrärahoja tarvitaan kuntoutuksen lisäksi kotiin vietävien palveluiden kustantamiseen koska osa veteraaneista on jo niin huonokuntoisia etteivät he pääse kuntoutuslaitoksiin

eli kysymykseni onkin

uskooko ministeri todella että veteraanien luonnollinen poistuma veteraanien viimeinen iltahuuto paikkaa nyt tehtävää reipasta vähennystä sillä viime vuonnakin vain noin puolet kuntoutukseen oikeutetuista veteraaneista pääsi kuntoutukseen

joka tapauksessa suomalainen ruokatuotanto on turvattava myös tulevaisuudessa sillä suomalaiset haluavat syödä puhdasta kotimaista lähellä tuotettua ruokaa

turvallisuusnäkökulmasta on tavallaan hämmentävää että tärkeimpien tuontielintarvikkeiden joukosta löytyy selonteon mukaan tuore kala joka tunnetusti on helposti pilaantuvaa

kotimaista kalaa jota meillä euroopan vesistörikkaimmassa maassa olisi runsain mitoin saatavilla ei kaupoista tahdo löytää ja jos löytää sekin on usein pakattua ja toiselta puolen maata kuljetettua

kotimaisen kalan puute kertoneekin siitä että kalastuksen toimintaedellytyksiä on kavennettu liikaa vaikka elintarvikelakiin onkin saatu joitakin helpotuksia kalastajille

omat riskinsä on myös siinä että alkuperältään suomalaista ruokaa kuljetetaan pitkälle eurooppaan käsiteltäväksi tai pakattavaksi ja tuodaan sitten takaisin suomalaisen tuotemerkin alla

uskon että kuluttajia kuitenkin kiinnostaa se minkälaisen reitin ruoka on matkallaan ruokapöytään tehnyt ja olen selonteon kanssa yhtä mieltä siitä että elintarvikeyritysten avoimuutta tulisi tältä osin lisätä

arvoisa puhemies

jotta saamme jatkossakin syödä puhdasta ja turvallista kotimaista ruokaa on huolehdittava siitä että edellytykset kannattavien perheviljelmien pyörittämiseen säilyvät koko suomessa

tällä hetkellä elintarvikemääräykset kuitenkin suosivat keskusliikkeitä ja suuria jalostajia

perussuomalaisten kanta on että pienten elintarvikeyritysten markkinoille pääsyä on helpotettava lieventämällä niitä koskevia määräyksiä ja mahdollistamalla pääsy julkisiinkin keittiöihin

selonteossa arvellaan että pienyrittäjien elintarviketurvallisuusosaaminen ei ole yhtä mittavaa kuin suurissa yrityksissä

arvoisa puhemies

yrityksissä on toki eroja en kiistä sitä mutta uskon kuitenkin että pienet elintarvikealan yritykset kyllä panostavat laatuun koska niiden on pakko

on valitettavaa että puolustusvaliokunnan yksimielistä lausuntoa ei tässä suhteessa hallintovaliokunnassa osattu ottaa täysimääräisesti huomioon

kyseessä on nahkapäätös kuten puheenjohtaja mattila totesi ja ehkä tätä voidaan tulevaisuudessa tarkastella ja tarpeen niin vaatiessa myös korjata

kiitoksia arvoisa puhemies

yritän vastata esitettyihin kysymyksiin mutta täytyy heti alkuun tähän edustaja karin viimeiseen kysymykseen tunnustaa että en osaa sanoa mistä syystä tämä kolmen kuukauden varoaika aikoinaan tuli oliko se elinkeinoelämä vai mikä mutta tämä asia on selvitettävissä

ei ole kuten edustaja kulmala vastasi omalla henkilökohtaisella esimerkillään toki harvinaisella sellaisella koska kyse on kuitenkin kansanedustajasta

mutta tosiasia kuitenkin on että jos puhutaan joustavasta valmiuden kohottamisesta kertausharjoituksen muodossa niin etupäässä nuoria miehiä toki naisiakin kutsutaan silloin

myönnän ensimmäisenä että tämä määrä ei ole hyvä se on korkeintaan tyydyttävä kun ottaa huomioon että etenkin viime vaalikaudella kertausharjoitukset käytännössä ajettiin minimiin ja syntyi koulutusvajetta ja samaan aikaan esimerkiksi uudistettiin maavoimien taistelutapa

mutta joka tapauksessa näillä on mentävä ja vapaaehtoinen koulutus täydentää tätä puolustusvoimien antamaa opetusta aivan kuten edustaja savola totesi

mutta ilman kertausharjoituskutsuakin virallista sellaista voivat kaikenikäiset maanpuolustustahtoiset niin miehet kuin naiset tehdä työtä vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen tarjoamissa puitteissa esimerkiksi kuten edustaja savolakin totesi maanpuolustuskoulutusyhdistys tekee tässä suhteessa erityisen hyvää työtä

arvoisa puhemies

luonnollisesti vastuullisten poliitikkojen on varsinkin niin vakavissa asioissa kuin maanpuolustusasioissa esiinnyttävä vastuullisesti

kysymyksessä nostetaan aiheellisesti esille että vanhusten hyvästä hoidosta ja asumisesta on keskusteltava kokonaisuutena ja kodinomaisiin hoitomuotoihin on panostettava olipa kyse sitten omaishoidosta perhehoidosta tai vaikkapa monimuotoisesta palveluasumisesta

ei pidä pelotella kansaa turhan päiten mutta toisaalta ei pidä lakaista ongelmia maton allekaan vaan pyrkiä määrätietoiseen työhön suomen maanpuolustuksen edistämiseksi

kiitos

omaishoitajien työ vähentää oleellisesti laitoshoidon tarvetta

arvion mukaan omaishoidon kustannukset ovat tehostettuun palveluasumiseen verrattuna kolme kertaa ja laitoshoitoon verrattuna neljä kertaa edullisemmat

tämä ei kuitenkaan näy omaishoitajille maksettavassa rahallisessa korvauksessa vaan he tekevät arvokasta palvelutyötään ympäri vuorokauden olemattoman pienellä korvauksella joka ei todellakaan vastaa heidän työnsä raskautta

lisäksi omaishoitajat ovat keskenään eriarvoisessa asemassa kuten täällä tänään useaan otteeseen on todettu sillä tällä hetkellä kunnat päättävät itse omaishoidon tuen myöntämisestä ja suuruudesta

siksi onkin tärkeää edistää sellaisia sijaishoidon muotoja joissa hoidettava saisi olla tutussa ympäristössä kotonaan myös omaishoitajan vapaapäivien aikana

käsitykseni mukaan yksi esimerkki tällaisesta hoitomuodosta on muun muassa helsingin kaupungilla käytössä oleva sijaisomaishoitajajärjestelmä

arvoisa puhemies

kun koulutetusta hoitohenkilökunnasta on pula ei saa käydä niin että laitoshoitoon tarvittavat hoitajat otetaan vanhusten kotihoidosta sillä kukapa meistä valitsisi laitoksen jos kotonakin olisi mahdollisuus olla

lopuksi haluan vielä todeta että jotta laadukas vanhustenhoito voidaan turvata meidän pitää huolehtia hoitohenkilökunnan jaksamisesta

suomen lähi ja perushoitajaliitto superin tekemän selvityksen mukaan yli puolet lähi ja perushoitajista on harkinnut alan vaihtamista ja yli kolmasosa aprikoi pystyykö pian enää terveytensä puolesta työskentelemään nykyisessä ammatissaan

tilastojen mukaan jo kymmeniätuhansia koulutuksen saaneita hoitajia on muissa töissä

arvoisa puhemies

edustaja kääriäinen puhui hyvin osuvasti alueellisesta puolustusjärjestelmästämme ja sen riskistä tässä taloudellisessa tilanteessa

tämä kyseenalaistaa pitkään jatkuessaan koko yleiseen asevelvollisuuteen nojaavan puolustusjärjestelmämme

vapaaehtoisilla harjoituksilla voidaan toki osittain korvata tätä vajetta kuten edustaja tölli totesi mutta ei lähellekään riittävästi

kysyisinkin arvoisalta puolustusministeriltä tulevien vuosien tarkemmista kertausharjoitusmääristä

hyvä näin että keskustellaan ja tarjoutuu tilaisuus korjata edellä puhuneen edustaja kiljusen väite että edustaja soini olisi sanonut että eu kehittyy kriisien kautta vaikka tämähän on ministeri stubbin ikioma sanonta

tukipaketit ovat meitä kohtaan epäoikeudenmukaisia ja vaarallisen kalliita

kokonaisvastuut voivat pahimmassa tapauksessa suistaa suomenkin talouden velkaloukkuun

kansalaisilla on oikeus tietää

tulemme jatkossakin tiedottamaan maksullisin ilmoituksin tai muin keinoin kansakunnalle tärkeistä kysymyksistä jos valtamedia jatkaa eu eliittiä myötäilevällä vahingollisella linjallaan

apupakettia pankeilleen pyytäneestä espanjasta saattaa tulla evmn ensimmäinen asiakas ehkä kanta asiakas eikä suomi ilmeisesti vaadi lainalleen edes vakuuksia

kreikka on kuitenkin osoittanut ettei nykymuotoinen tukipolitiikka toimi ja vaikka toimisikin on selvää ettei evmn koko riitä tämän kriisin ratkaisuun

suomalaisten veronmaksajien rahoilla ei euroaluetta pelasteta

onkin odotettavissa että jos nykyisen virheellisen politiikan tiellä orjallisesti jatketaan on vakausmekanismien kokoa tulevaisuudessa kasvatettava vielä moninkertaiseksi

euroopan liittovaltiokehitystä en voi hyväksyä

enemmistö suomalaisista ei voi sitä hyväksyä

liittovaltiosta ei seuraa suomelle ainoastaan mittavia taloudellisia kustannuksia vaan myös sen kansanvaltaa heikentävät vaikutukset olisivat suuria

onko tulevaisuutta se että suomalaiset rahoittavat pysyvästi kilpailukykynsä menettäneitä eteläisiä hulivilieuromaita samalla kun kotimaista sosiaaliturvaa leikataan ja peruspalveluja karsitaan

perusongelma on että eurossa on valuvika

osallistuminen on osa suomen ulko ja turvallisuuspolitiikkaa ja yksi puolustusvoimien lakisääteisistä tehtävistä oman maan puolustamisen ja virka avun antamisen jälkeen

se on poliittinen projekti

yhteisiä pelisääntöjä ei ole noudatettu

euroalue on epäoptimaalinen valuutta alue joka koostuu hyvin erilaisista kulttuureista

valuutta alueen perusongelma ei poistu syventämällä integraatiota

liittovaltiokehitys tai euroalueen mureneminen

siksi kysymmekin jälleen hallitukselta onko se varautunut euroalueen hajoamiseen ja aikooko se teettää selvityksen suomen rahapoliittisista vaihtoehdoista

tätäkö se eun yhteinen ulko ja turvallisuuspolitiikka pohjimmiltaan on

tukipaketeilla ostetaan vain aikaa mutta mitä kauemmin suomi pysyy mukana eun onnettomassa tukipolitiikassa ja liittovaltiokehityksessä sitä isompi lasku meille kertyy

tässä tilanteessa itsemme pelastaminen on ainut järkevä ja oikeudenmukainen vaihtoehto

pidempäänkin operaatioon voidaan varautua

hyvät edustajakollegat eiköhän panna piikki kiinni

arvoisa puhemies

suomi tarjoaa operaatioon esikuntaupseereita siviilisotilas yhteistyön koordinaatioryhmän ja räjähteiden raivaamiseen erikoistuneen ryhmän

kannatan edustaja soinin hallitukselle esittämää epäluottamuslausetta

ei olisi ollut järkevää lähettää ulkoministeri tuomiojan tuumailemaa sataa sotilasta saati kokonaista jääkärikomppaniaa vaan joukkojen määrä ja koostumus on syytä määritellä aina todellisen tarpeen mukaan ei poliittisen lipunnäytön

arvoisa puhemies

perusteltua tulevaisuudessa olisikin jotta ministeriöiden väliseltä kissanhännänvedolta vältyttäisiin että kriisinhallintaoperaatioon lähtemiseen liittyvän poliittisen päätöksen jälkeinen operatiivinen vastuu olisi välittömästi puolustushallinnolla eikä ulkoasiainhallinnolla kuten nyt on tilanne

hallituksen päätös korvamerkitä kotihoidon tuki puoliksi molemmille vanhemmille on propagandistisista syistä verhottu tasa arvon kaapuun mutta todellisuudessa se on ideologinen kannanotto päiväkotien paremmuuden puolesta

mitään kummempaa suomalaisten sotilaallista suorituskykyä kehittävää kokemusta keskiafrikkalaiselta savannilta saati sademetsästä ei ole saatavilla ei ainakaan asiantuntijoiden mukaan

päiväkodeissa tehdään hyvää työtä

lastenhoitajat lastentarhanopettajat ja muut ovat alansa arvostettuja ammattilaisia mutta kuitenkin useiden asiantuntijoiden mukaan kotihoito sopii paremmin alle kolmivuotiaille

arvoisa puhemies

lopuksi on perusteltua kysyä monen muun edustajan ja ulkoministerinkin tavoin miksi keski afrikan kriisinhallintaoperaatiossa ei käytetä eun taisteluosastoja

on huomattava että mikäli toinen vanhemmista ei syystä tai toisesta voi pitää osuuttaan kotihoidon tuesta on se ennen kaikkea lapselta pois

nykytiedon valossa suomen ei todellakaan kannata uhrata varojaan vuosikymmenen loppupuolella eun taisteluosastojen johtovaltioroolin ottamiseen

nykyisessä taloustilanteessa kaikilla äideillä ei kuitenkaan ole työpaikkaa johon palata

emme saa tietenkään olla kylmiä inhimilliselle hädälle maailmassa mutta enemmän on laitettava painoa sille että kriisinhallintaoperaatioihin ei lähdetä mukaan ilman että ne lisäävät suomen omaa sotilaallista suorituskykyä esimerkiksi lisäämällä kansallista osaamista tai puolustusvoimien kansainvälistä yhteistoiminta ja avunvastaanottamiskykyä tai rauhoittamalla sellaista kriisialuetta josta voi seurata kielteisiä turvallisuusvaikutuksia suomeen suoraan tai välillisesti esimerkiksi maahanmuuttoryöpyn kautta

uudistuksen myötä lastenhoidon menot todennäköisesti kasvavat nykyisestä kun pienet lapset viedään aiemmin kodin ulkopuolelle hoitoon

esimerkiksi valtiovarainministeriön hiljattain julkaisemassa julkisen talouden kestävyys ja rakenneuudistukset raportissa todetaan että kotihoidon tuen leikkaaminen vuodella lisäisi kunnallisen päivähoidon kustannuksia enemmän kuin tuen lyhentäminen toisi säästöjä

yhtäkkinen lisäys päiväkotiin tuotavien lasten määrään aiheuttaa kunnille paitsi taloudellisia haasteita myös ongelmia tarjota riittävästi hoitopaikkoja lapsille

mikäli uudistus toteutuu monen perheen kohdalla puolet kotihoidon tuesta jää käyttämättä jos toisella vanhemmalla ei ole tosiasiallista mahdollisuutta jäädä kotiin

arvoisa puhemies